mutta nyt tietysti tarkastusvaliokunnalta haluaisi kuulla mitkä ovat ne valiokunnan eväät sitten jos näitä asioita ei korjata eikä niitä muutoksia tapahdu joita valiokunta on esittänyt

no erityisen iloinen tällä hetkellä tässä kertomuksessa olen sen sisällön siitä kohdasta jossa puhutaan mielenterveyspotilaitten hoidosta ja tilanteesta

valiokunta on nostanut esille hoidon saatavuuden ja se sanotaan että esimerkiksi depressiopotilaista vain puolet saa hoitoa

nyt minun kysymykseni kuuluu pitääkö tämäkään edes paikkansa koska me olemme kunta ja terveysjaostossa kuulleet myös asiantuntijoita mielenterveyspuolelta ja siellä on kyllä kerrottu että potilaat pääsevät psykiatrisiin hoitopaikkoihin niin sanotusti kirjoille mutta välttämättä he eivät saa siellä hoitoa sellaista hoitoa mitä heidän sairautensa vaatisi

näin ollen me tarvitsisimme nyt oikeastaan toisenlaista tutkimusta sellaista tutkimusta jossa tutkittaisiin näissä hoitopaikoissa olevien potilaitten hoidon saantia

potilaiden hoidossa on myös hyvin paljon eroja eri puolella maata mikä osittain tietysti johtuu siitä että resurssit ovat hyvin moninaiset mutta myös sitten henkilöstön koulutus on hyvin erilaista

arvoisa puhemies

joissakin työpaikoissa koulutus maksetaan työntekijöille kokonaan joissakin taas osittain ja se sitten vaikuttaa tietysti myös työntekijöitten koulutukseen hakeutumiseen

olen ollut eduskunnassa reilut yhdeksän vuotta ja koko ajan on keskusteltu sosiaali ja terveydenhuollon haasteista ongelmista ja tarpeista

tämä on tietysti semmoinen asia joka täytyisi tämmöisessä sivistysvaltiossa ratkaista sillä tavalla että työnantaja kouluttaa varsinkin julkisella sektorilla työntekijänsä niihin tehtäviin joihin hänet on otettu virkaan tai toimeen valittaessa

arvoisa keskusta te olitte kahdeksan vuotta pääministeripuolue ja jos tämä teidän mallinne jota te nyt esittelette olisi niin erinomainen niin kyllähän te olisitte keksineet sen jo kahdeksan vuotta sitten

minä en kerta kaikkiaan usko siihen että palveluitten siirtäminen kunnilta maakunnalle olisi ratkaisu nimenomaan palveluiden saatavuuden lääkärityövoiman varmistamisen ja hoitoketjujen toimimisen näkökulmasta

iso ongelma tietysti psykiatrisessa hoidossa on tämän erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollossa koska siellä ei ole riittävää osaamista jotta potilaat nopeasti ohjautuisivat oikeisiin hoitopaikkoihin vaan heidän hoitonsa monesti viivästyy siitä syystä että osaamista siellä ei ole riittävästi

jos tämä malli olisi niin vahva ja hyvä niin te olisitte esittäneet sitä jo aikoja sitten mutta te esitätte sitä nyt kun te tiedätte että sitä ei ole mahdollistakaan viedä eteenpäin

kun te sanotte että hallituspuolueet harhauttavat äänestäjiä niin sitten voin kysyä niinkin päin harhautatteko te tällä mallilla jota ette voineet esittää jo aikaisemmin silloin kun teillä olisi ollut kokonainen vastuu ja valta toteuttaa tämä asia

nuorten psykiatrisista palveluista ja myös nuorten pahoinvoinnista on tänään puhuttu täällä salissa ja se on ihan totta että meillä on valtava joukko nuoria jotka ovat poissa hoidon piiristä tai sitten ovat vajaalla hoidolla niin kuin ammattilaiset sanovat

eli annetaan se mikä on välttämätöntä eikä sitä mitä he tarvitsisivat johtuen ihan siitä että resurssit ovat niin puutteelliset

en usko hetkeäkään että suomenmaasta löytyy yhtään nuorta joka oikeasti ei haluaisi työhön tai koulutukseen jos heitä pystyttäisiin ohjaamaan

täällä on puhuttu myös paljon ennalta ehkäisevästä työstä tai itse asiassa ihmetelty sitä että mitenkäs se nyt onkaan niin että meidän yhteiskunnassamme on tällä hetkellä niin paljon pahoinvoivia ihmisiä

ne asiat jotka sairastuttavat ihmiset tai jotka vaikuttavat heidän mielenterveytensä horjumiseen ovat varsin yksinkertaisia ja suurin osa niistä on sellaisia joihinka ei oikeastaan rahaa tarvita pätkääkään

ensimmäisenä on tietysti se että ihmistä täytyy lapsesta saakka ja oikeastaan ennen syntymää kohdella hyvin ja jokaista täytyy tukea niin että ne heikot ja haavoittuvat kohdat joita meissä jokaisessa on vahvistuisivat elämän varrella eivätkä syvenisi

suomalaisille on tärkeää että suomen puolustusta ja kansainvälisiä suhteita hoidetaan sillä tavalla että suomessa säilyy rauha ja että kansainväliset yhteydet pysyvät kunnossa ja turvallisuus yleisesti lisääntyy

oma puolustus ja kansainväliset yhteydet ovat jatkossakin keskeiset elementit joiden osalta meidän täytyy tehdä työtä ja on muistettava että yksikään maa ei oikeastaan todellisuudessa selviä yksin vaan me tarvitsemme toisiamme tarvitsemme yhteisiä pelisääntöjä yhteisiä tavoitteita ja siihen me tarvitsemme kansainvälistä keskustelua eri maiden välillä

sitten kun elämä tuo mukanaan kaikennäköisiä kriisejä joskus isompia joskus pienempiä niin avun on löydyttävä kyllä nopeasti ja helposti ja ei riitä pelkästään että saadaan se kriisiapu vaan tarvitaan myös sitten jatkoseurantaa ja sen seurantaa miten ihminen on toipunut näistä vaikeista tilanteista

on luonnollista että pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja on hyvä että selonteossa on nostettu pohjoismaisen yhteistyön selvittäminen sen seuraaminen millä tavalla yhteistyö kehittyy tulevaisuudessa yhdeksi tavoitteeksi ja pidän sitä hyvin tärkeänä

tämä on semmoinen asia joka meidän yhteiskunnassamme joudutaan vielä miettimään millä tavalla tämä parhaiten onnistuisi ja saataisiin aikaiseksi

semmoinen yleinen suvaitsevaisuus ja toisen ihmisen hyväksyminen ja toisesta huolehtiminen on aivan liian moitittavalla tasolla tällä hetkellä ja siihen ei oikeastaan tarvitse muuta kuin asennemuutosta

meillä ovat koulut ja työpaikat tänä päivänä aika vaikeita yhteisöjä siinä mielessä että siellä ei parane olla huonovointinen

täytyy olla jotenkin satakymmenen lasissa koko ajan jotta voisi pärjätä tässä elämänrytmissä mukana ja ne ovat semmoisia asioita joihin varmasti pystytään työpaikoilla ja kouluissa vaikuttamaan niin että ihmiset tuntisivat olonsa paremmaksi näissä yhteisöissä

syrjäytymisen estämisen täytyy olla kaikilla tasoilla mielessä ja erityisesti tietysti julkisella vallalla valtiolla ja kunnilla

arvoisa puhemies

valiokunta on laajasti käsitellyt mietinnössään kuntien sekä sosiaali että terveydenhuollon palveluiden tilannetta ja nostanut esille useita erityisryhmiä heidän tarpeitaan

kaikilla keinoilla on pyrittävä siihen että ihmiset eivät missään elämäntilanteessa syrjäytyisi siitä yhteisöstä missä he elävät ja ovat

aluksi kerron valiokunnan tekemät määrärahaesitykset

täytyy kyllä sanoa että kun nyt sitten näitä viimeisiä kuluneita liki kahta vuotta tässä miettii niin aika paljon tässä talossa on nyt tehty semmoisia päätöksiä jotka ovat edesauttaneet syrjäytymisen lisääntymistä

tässä olisi vielä aikaa parantaa juoksua myös sitten tässä talossa

minua pelottaa nyt se että näitten oppilaitten väliseen sovitteluun siirretään sellaisia ristiriitatilanteita opiskelijoitten välillä jotka pitäisi aikuisten hoitaa

arvoisa puhemies

kun meidän perustuslakimme lähtee siitä että kansalaisella on oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään se tarkoittaa silloin sitä että yhteiskunnan on huolehdittava että näitä palveluja on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä

silloin se tarkoittaa myös sitä että meidän oppilaitoksissa täytyy varata tietty määrä opiskelupaikkoja myös ruotsinkielisille jotta he voisivat valmistautua niihin ammatteihin jotka palvelevat sitten ruotsinkielisiä kansalaisia

elikkä tässä täytyisi nyt sitten olla voisiko sanoa jäitä hatussa sen suhteen mitä tehtäviä me lapsille siirrämme näissä sovitteluissa ja selvittelyissä ikään kuin koulurauhan ylläpitämisessä

laitoskustannuksia voidaan vähentää myös vanhusten perhehoidolla joka sopii hyvin esimerkiksi dementoivia sairauksia sairastaville tai turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville ikäihmisille

tuosta sinisestä tiestä sen verran edustaja hakkaraiselle että sitä tietä varmaan kulkevat muutkin kuin teidän tätinne mies että sinällään nämä teitten nimet eivät varmaan ole yksittäisten ihmisten vuoksi nimetyt

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaedellytykset ovat edelleen tarkastelun kohteena sillä taantuman johdosta valtuuksien ja resurssien riittävyydestä täytyy erinäisin keinoin huolehtia tulevaisuudessa

me kuulimme kaksi hyvin erilaista opposition ryhmäpuheenvuoroa ja täytyy sanoa että edustaja kääriäiselle kiitos siitä puheenvuorosta se oli hyvin laaja alainen monipuolinen ja synnytti omassa päässänikin monenlaisia ajatuksia

veteraanien kuntouttaminen on tärkeää ja valiokunnan mielestä määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi on välttämätöntä että kunnat noudattavat annettuja ohjeita jolloin kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä vuosittaiseen kuntoutukseen

te kovalla paatoksella ja intohimolla vastustatte koko uudistusta ette näe siinä mitään hyvää tai puolustamisen arvoista mutta en riviäkään ole kuullut teiltä mikä se teidän vaihtoehtonne olisi

etenkin ikääntyvän väestön määrän kasvu asettaa haasteita kun samaan aikaan perusterveydenhuoltoon lastensuojeluun päihdehuoltoon ja mielenterveystyöhön kohdistuvat palvelutarpeet ovat kasvaneet

en ihmettele lainkaan sitä etteivät sosiaali ja terveysministeri ja peruspalveluministeri ole paikalla koska kehyksiin ei ole juuri mahtunut mitään heidän hallinnonalaltaan

mitä teidän mielestänne pitäisi puolustusvoimien uudistuksen yhteydessä tehdä ja minkälaisia tavoitteita teillä tähän on

erityisesti terveydenhuolto on asia joka askarruttaa yhteiskuntaa hyvin paljon ja se on ollut yksi tukijalka siinä että ihmiset ovat elämässään selviytyneet

edellisen laman jälkeen suuri määrä lapsiperheitä ja muita kotita louksia jäi suhteellista köyhyyttä kuvaavan rajan alapuolelle ja etenkin lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on kasvanut aina viime vuosiin asti

edellisen taantuman aikana vähennettiin myös useita sosiaali ja terveydenhuollon ennalta ehkäiseviä palveluja mikä on myöhempinä vuosina ollut osaltaan kasvattamassa kalliiden erityispalveluiden tarvetta

ja nyt kun katsoo tätä kehystä ja myös valtiovarainvaliokunnan mietintöä siitä näkökulmasta niin ei juuri julkisen terveydenhuollon puolesta siellä lausumia ole

valiokunta korostaa että talouden kireästä tilanteesta huolimatta on tärkeää huolehtia riittävästä perusturvasta sekä toimista joilla torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä

onko nyt niin että suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on tapahtunut suuri muutos että tuki julkiselle terveydenhuollolle on vaan tällä salin vasemmalla laidalla

lintilän esittämä rahoitusmalli olisi selkeä suuntaus yksityiselle sektorille jossa ei julkisen sektorin toimijoita katsottaisi tavallaan ensimmäisenä toiminnan järjestäjänä ja tämä on suuri ongelma

työttömien perusturva laahaa kaukana muun toimeentulon kehityksestä

minä olen tosi huolissani

olisin halunnut että kehyksissä olisi paljon vahvemmin otettu kantaa asiaan

pitkäaikaistyöttömyyden rajun kasvun myötä yhä useampi on vaarassa syrjäytyä sekä työmarkkinoilta että yhteiskunnasta kun heikko tulotaso estää oman tulevaisuuden suunnittelun

valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali ja terveysministeriön työryhmä laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä ehdotukset joiden tarkoitus on parantaa syöpäsairauksien hoitojärjestelmää

muun muassa toimeentulotukimenojen vähentäminen kompensoisi peruspäi värahojen korotuksen kustannuksia

pitkäaikaistyöttömien tilanne sekä taloudellisesti että työnsaannin näkökulmasta on toivoton

hallitus ei ole halunnut tätä asiaa korjata sillä tavalla että tulevaisuus olisi valoisampaa myös työttömien näkökulmasta

kiitokset valiokunnalle jaostolle ja ministereille yhteistyöstä ja valiokuntaneuvokselle hyvästä kirjauksesta

sain eilen siilinjärveltä monta myönteistä viestiä siitä että he olivat tosi ylpeitä että kunta on noteerattu myös valtion keskeisimmässä paikassa eli eduskunnan suuressa salissa

siilijärven kunta on huolehtinut taloudestaan ja toiminnoistaan huolimatta siitä onko siellä ollut sinipuna tai punamulta tai mikä hyvänsä hallitus

mutta tosiasia on siilinjärvellä myös se että me kuntapäättäjät tiedämme että kunta päättää tulevaisuudessa sen miten tässä mennään eteenpäin ja ottaa myös vastuun päätöksistään

haitta asterajan vaiheittaisella poistolla voidaan varmistaa että siihen oikeutetut myös käytännössä saavat hoitopaikan sotainvalidien sairaskodeissa tai kuntoutussairaalassa

ja kun me tiedämme että hallituksella ei ole pakkoliitosajatuksia sen olin todistamassa myös hallitusneuvottelussa itse niin me tiedämme että tämä vastuu kunnan toiminnasta ja palveluiden tuottamisesta on siellä siilinjärven kunnassa meillä itsellämme ja me aiomme sen vastuun kyllä kantaa keskustella naapureitten kanssa

haitta asteen poistamisesta on keskusteltu jo vuosia ja paine haitta asteen poistamiseen on kasvanut koko ajan

jopa kuntaliitosselvittelyjä on mietitty maaningan nilsiän lapinlahden kanssa elikkä tulevaisuus näyttää mikä on sitten siilinjärven maantieteellinen kartta jatkossa

arvoisa puhemies

samassa yhteydessä on puhuttu myös siitä voisivatko esimerkiksi pohjoismaat tehdä yhä enemmän yhteistyötä lähetystöjen näkökulmasta ja on puhuttu myös siitä että sitä kautta olisi mahdollista saada säästöjä ja synergiaetua toistemme kanssa tehtävästä yhteistyöstä

kuinka realistinen on ajatus siitä että pohjoismaissa voisi olla yhteisiä lähetystöjä sillä tavalla että se toisi todella tehokkuutta ja taloudellista näkökulmaa tähän tilanteeseen

näissä tulevissa selvityksissä jotka ovat kunnille osittain pakollisia näen sen edun että kunnat saavat miettiä ja katsoa tarkkaan oman kuntansa tilannetta lähinnä sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen laadun saatavuuden ja kustannusten näkökulmasta ja siitä saattaa tulla monelle kunnalle myös uutta hyödyllistä tietoa

mielestäni ei tarvita hirveän suuria selvityksiä siinä millä tavalla nämä muutaman tuhannen asukkaan kunnat pystyisivät sosiaali ja terveydenhuollon palveluita tällä hetkellä järjestämään ja täytyy sanoa että monin paikoin siellä on puutteita

laatutaso saatavuus eivät ole sitä luokkaa mitä kuntalaisilla olisi tällä hetkellä oikeus vaatia ja monet pienet kunnat nojautuvat suurempiin kuntiin jo nyt ja varmaan tulevaisuudessa vielä enemmän olipa kuntaliitoksia tai ei jotta selviytyvät näistä haasteista

edustaja tölliltä kysyisin että kun olimme yhdessä tekemässä paras hanketta teidän kanssanne niin silloin oli myös vaatimuksena vähemmän kuntia vahvempia kuntia parempia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja ei pakkoliitoksia

arvoisa puhemies

on aika erikoinen ajattelu minun mielestäni rahan kautta tätä miettiä koska toisaalta niiden maiden mistä nämä pakolaiset tulevat olosuhteita ei voi taloudellisesti eikä järjestelmän puitteissa millään tavalla verrata siihen kun heitä kotoutetaan tänne

se että lapset laitettaisiin täältä sinne kotimaahan niin se onkin aika iso asia jos siihen mentäisiin koska pitäisi varmistaa että lapsilla olisi turvalliset olosuhteet siellä mistä he ovat tulleet

arvoisa puhemies

huoli omasta jaksamisesta huoli työn laadusta sekä tässä tapauksessa huoli niistä vanhuksista joita tämä ihminen työkseen hoitaa

nuorten yhteiskuntatakuusta on puhuttu vanhuspalvelulaki on yksi sellainen ja toivoisin tietysti että mielenterveyslain uudistus olisi myös tässä kehyksessä mukana hallitusohjelmakirjauksen perusteella

kelalle siirtäminen on varmaan lähtökohtaisesti ihan hyvä ajatus mutta jos ennen sitä ei pystytä määrittelemään yhtenäisiä kriteereitä ja yhdessä saada sovittua sitä että kelalla on myös ne rahat ja varat minä pelkään että jos me yksisilmäisesti siirrämme tämän tuen maksatuksen kelalle emmekä huolehdi siitä että riittävää tämmöistä henkilökohtaista arviointia pystyttäisiin tekemään niin huonoimmassa tapauksessa käy niin että siellä hyvin tarkkaan kriteereitten perusteella tehdään päätökset mutta sitten ihmisten henkilökohtaista elämää ei oteta huomioon

sen sijaan että hallitus saa koko yhteiskunnan sekaisin ottamalla esille milloin mitäkin päätöntä viimeiseksi eläkeiän pakonomaisen nostamisen se ei ole täydellä vakavuudella paneutunut työurien pidentämiseen

tuleeko meille näissä kehyksissä nyt sitten pulmia näitten hankkeitten osalta lähinnä talouden ja rahoituksen riittävyyden näkökulmasta

en toki ajatellutkaan että ed

on ihan totta että tietokone voi olla riski tässä hoitajalääkäripotilas suhteessa mutta tietysti niille työntekijöille joilla on erityisiä pulmia vuorovaikutussuhteen luomisessa potilaitten kanssa tietokone tuo tietyllä tavalla siihen semmoisen verukkeen

halusin vaan sanoa että minusta se ei ole oikea paikka koulukiusaamista selvittää

minusta paras ratkaisu olisi se että kunnissa olisi yhtenäiset kriteerit ja budjettiin olisi lisätty riittävästi varoja jolloinka pystyttäisiin kuntakohtaisesti katsomaan omaishoitajien tilanne

mutta sitten koululuokkien kokoon

onneksi kaikki puheet rekisteröityvät tiedostoihin jotka ovat kaiken kansan luettavissa ja näin pystytään todistamaan että tämäkään väite ei pidä paikkaansa

mietin myös sitä että koulutuksessa täytyisi yhä enemmän kiinnittää huomiota vuorovaikutustaitoihin ja sitä puolta lisätä myös lääkäreitten koulutukseen

nyt syntynyttä tilannetta on pakko tarkastella kriittisesti

voi laskea montako sekuntia tunnissa jää lasta kohti aikaa esimerkiksi puhua tai käydä hänen kanssaan vuorovaikutusta

juuri käytin kysissä poikaani ja siellä nuorella lääkärillä vaikka oli tietokoneessa röntgenkuvat ja kaikki mahdolliset siitä huolimatta oli varsin hyvä kontakti tähän pieneen potilaaseen eikä se estänyt häntä kuitenkaan toimimasta